arvoisa herra puhemies

turvallisuuden heikentyessä tilannetta on kuitenkin seurattava herkällä silmällä ja suomalaisia joukkoja koskevat päätökset on tehtävä vakavasti harkiten

turvallisuustilanteen heikkeneminen ei ole ainoa huolenaihe

tuo kreikan talouskriisi ja muutamien muiden eu maiden keikkuminen kuilun partaalla eivät anna kovin luotettavaa kuvaa euroalueen taloudesta

uusi hankintalaki on ollut voimassa reilun vuoden

pikemminkin se vihjaa että kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä ja pankkien vakaudessa on vielä suuria ongelmia

valtion kuntien ja seurakuntien julkiset hankinnat nousevat vuosittain kymmeniin miljardeihin euroihin

meillä tai muillakaan euroopan valtioilla ei ole varaa toiseen samanlaiseen elvytyskierrokseen kuin olemme sen nyt tässä taantumassa käyneet

on hyvin tärkeää selkeyttää kilpailutusprosessia ja tarjousten vertailumahdollisuuksia kun liikutaan näin suurissa rahasummissa

tarkoituksena on suunnata kansainvälisiä resursseja sovitteluun ja kapinallisten sopeuttamiseen takaisin yhteiskuntaan

julkisissa hankinnoissa etusijalla ovat olleet avoimet ja tasapuoliset toimintatavat sekä ehdokkaiden ja tarjoajien syrjimätön kohtelu

talous olisi saatava tietysti ripeästi kasvuun mutta sormia napsauttamalla ei vauhtia kiihdytetä vaikka kun vasemmiston ohjeita on kuullutkin se voisi tapahtua näin

kunnan tai hankintayksikön tulee hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia kilpailumahdollisuuksia hankintoja tehdessään

hoskonen ei olisi tuota viimeistä lausettaan sanonut tässä salissa ainoana joka näen tilanteen vähän erilaisena kuin ed

uuden hankintalain tarkoituksena onkin ollut tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yhdenmukaistaa hankintojen kriteerejä

mitä nopeammin tilanne saadaan vakautettua sitä helpommin voidaan saavuttaa tavoite päävastuun siirtämisestä maan omille turvallisuusviranomaisille tulevina vuosina

ennen jokainen noudatti omia ostomenetelmiään ja hankintojen kilpailutuskriteerit saattoivat olla osalle toimijoista hyvinkin vieraita

menoihin on puututtava välittömästi ja tehokkuutta ja tuottavuutta ei saada kuntoon ellei palveluihin ja niiden rakenteisiin puututa jatkossa

akaan penttilän ja kahden muun edustajan kanssa vaalitilaisuudessa koskien presidentin vaalia ja lappeenrannan kaupungintalolla asia nousi kovasti esiin

järjestelmässä on julkaistu moninkertainen määrä hankintailmoituksia aikaisempiin vuosiin verrattuna mutta yrittäjille hilma on jäänyt vieraaksi

tupa oli täynnä ja totesin itse siinä tilaisuudessa että vaikka minun eduskuntapaikkani menisi niin minun näkemykseni ei muutu siitä että tällä hetkellä venäläisten tekemät kiinteistökaupat jotka ovat suurin osa näistä kaupoista maakauppoja ei hirveästi ole tehty pitäisi lailla kieltää

työ ja elinkeinoministeriön tulisi jakaa järjestelmästä aktiivisemmin tietoa yrittäjille

herra puhemies

kuntien kannalta tärkeä lakiuudistuksessa tapetilla oleva asia on sosiaali ja terveyspalveluiden hankinta niiden kilpailutus ja laadun takaaminen

tietysti lakia voidaan tarkastella ja tehdä siihen korjauksia sillä tavalla kuin se on ensinnäkin lainsäädännöllisesti mahdollista eun sisällä ja kansallisesti niin että suuria luuvikoja ei pääse syntymään

kokonaisvaltaisesti ajatellen työllisyystilanne on edelleen kehno ja irtisanomiset ovat vielä varmasti arkipäivää

uusia työntekijöitä ja heidän palkkaamiseensa uskallusta tarvittaisiin nyt voimakkaasti mutta tuo taloustilanteen epävarmuus ei anna siihen suuria mahdollisuuksia

palveluhankinnoissa on erityisen tärkeää osata kilpailuttamisen hienoudet ja tuntea myös monesti erityisosaamista vaativat substanssiasiat

olen äärimmäisen huolestunut siitä miten työttömien määrä heikentää kotimaisen kysynnän ja kasvun mahdollisuuksia ja näin ollen kotimarkkinoilla toimivien yritysten mahdollisuuksia myös toimia

itselläni on tuolla pien saimaan rannalla kauniissa jylhässä paikassa paikkani ja minä ajattelin että voi hirmu jos nuo saksalaiset ja brittiläiset sinne tulevat mutta ei niitä ole näkynyt enkä minä usko että niitä näkyy näihin lisätään vielä venäläisetkin liiemmälti

nykyisin alle kymmenesosa sosiaali ja terveyspalveluista kilpailutetaan

yrittäjät tarvitsevat kannustimia ja tukea toimintansa vireyttämiseen

ehkä suurin ongelma ainakin tuolta itärajalta katsottuna on että vanhemmilla ihmisillä on sodan muistoissa ryssäviha kun sanoo suomeksi suoraan joillakin melkoinen ja he ovat valmiit jopa sulkemaan rajat ettei liikennettä pääse syntymään ainakaan sieltä päin meille päin

kuntien pitäisi kiinnittää myös huomiota siihen ettei ostoja tehdä liian suurina kokonaisuuksina

niihin panostamista ei saa laiminlyödä taantuman jälkimainingeissa

venäläisten merkitys tuolla kaakkoisessa suomessa ja lappeenrannan kaupungissa imatran kaupungissa ja koko sillä itä suomen alueella on todella merkittävä

nyt en tarkoita että se johtuisi näistä mahdollisista kiinteistökaupoista mutta kyseessä on yhteistyö lähialueen kanssa ja ennen kaikkea kaupan alalla

tällä hetkellä yrittäjät tuntuvat olevan huolissaan kilpailutusriidoista jotka suorastaan tukkivat markkinaoikeudet

kilpailutus ja hankintaprosessit ovat pitkittyneet ja tekevät riitautumisen ehkä liiankin helpoksi

yrttiaho toi esille telakkateollisuuden ja kertoi sen ongelmista jotka ovat iso haaste suomelle

finnveran hallintoneuvostossa kun olen siellä neljä vuotta voinut olla telakkateollisuus on ollut kovasti esillä ja kyllä me olemme vaikean haasteen edessä

hankintapuolen ihmiset eivät elä pellossa vaan haluavat saada tasokkaat palvelut ja tuotteet mahdollisimman edullisin kustannuksin

koko maailman laajuisesti kun ei uusia laivoja tilata vaikka me antaisimme minkälaista tukea niin meillä on valitettavasti iso haaste että meillä telakkateollisuus suomessa säilyy

tuo ehkä hivenen rasistinen näkemys on joillakin tahoilla kyllä silmiinpistävää ja siihen törmää aika usein

hankintalain kynnysarvojen ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa itse prosessi on ehkä kevyempi mutta lopputulos aina sama

siihen pitää pyrkiä tietenkin että se säilyy mutta vaarana on olemassa että niissä mittapuitteissa mitä se tällä hetkellä suomea työllistää näin ei välttämättä ole huomenna

minusta on hyvä että tämä asia nyt keskustellaan kunnolla toivon mukaan tässä talossa ja salissa että tuo keskustelu tuolla toreilla ja muissa paikoissa saataisiin sille tasolle että tiedetään mikä kanta eduskunnalla ja valtioneuvostolla on tähän

hankintojen markkinat ovat kasvaneet ja se on varmasti hankintalain ansiota kiduksia edustajia jahtaa a

noista infrahankkeista vielä sen verran että seinäjokioulu hankkeen osalta joka valtiovarainvaliokunnassa oli esillä ja sen pätkiminen näen että suomen pitäisi tehdä merkittävästi isompia kokonaisuuksia silvosella

itse en tyrmää tätä lakialoitetta mutta näen että kun tässä nyt puhutaan eta alueitten ulkopuolelta tulevista niin tämä aloite on taatusti tehty vain niin että taustalla on venäläinen tulija tähän maahan sehän on selvää

istunto keskeytyi tästä jatketaan tänään kello

koskaan ei ed

ja siltä osin näen että jonkin näköistä rasismia ed

rossi on tässä kyllä harjoittanut piilorasismia

olen ed

minusta tällaiset isommat maakaupat nimenomaan sellaisista paikoista joissa ne ehkä turvallisuuttakin voivat häiritä pitää tutkia tarkkaa

ne isommat isoimmat maakaupat millä tarkkaan ja harkita voidaanko satoja hehtaareja kenties myydä luonnonkauniilta paikoilta

ampuma aselakiesitys koskee suurta joukkoa suomalaisia metsästäjiä ja ampumaharrastajia ja vaatii sen vuoksi tarkan ja laaja alaisen valmistelun

esitystä on käsitelty sisäasiainministeriön yhteydessä toimivassa ampuma aselautakunnassa jossa keskeiset asealan järjestöt ovat olleet edustettuina

hallituksen esitystä on kuitenkin haukuttu erityisesti siitä ettei asealan toimijoiden mielipidettä ole otettu riittävästi huomioon

esitetyissä mielipiteissä on havaittavissa yhteinen huoli siitä miten aselupiin liittyvä byrokratia tulee tiukkenemaan jopa siihen pisteeseen saakka että aseharrastuksen jatkuminen vaarantuu

arvoisa puhemies

monien mielestä esitykseen kirjattu pakollinen ampuma tai metsästysseuran jäsenyys tulee käytännössä lopettamaan yhden käden aseella tapahtuvan harrastamisen erityisesti haja asutusalueilla

ampuma aselakia esitetään myös muutettavaksi siten että käsiaseeseen lupaa hakevan on jatkossa esitettävä ampumaseuran ampuma asekouluttajan antama todistus harrastuksestaan

herra puhemies

venäläisethän ovat ostaneet kovasti merkittävästi enemmän esimerkiksi espanjasta kiinteistöjä kuin suomesta monta kertaa enemmän samoin portugalista ranskasta italiasta

en usko että näillä kyseisillä mailla on yhtään sen parempi vastavuoroisuusjärjestelmä venäjälle kuin suomellakaan on

mietinkin onko pohdittu lainkaan sitä miten suuret riistanhoitoyhdistykset pystyvät selvittämään kaikkien jäsentensä harrastuksen jatkuvuuden kuten laissa nyt vaaditaan

tältä osin meidän pitäisi etsiä se yhteinen tie myöskin unionista että me olemme samoilla vesillä koko ajan

vaikka hallitus tähtääkin selkeästi käsiaseiden saatavuuden rajoittamiseen on muistettava että monipuolinen ampumaharrastus on osa suomalaista vapaa ajan kulttuuria

ampumaharrastuksen soisi vastuullisissa ja turvallisissa muodoissa säilyvän osana suomalaista kulttuuria myös tulevaisuudessa

perustuslakia rikkovaa esitystä ei pidä hyväksyä ja valmistelussa täytyy ehdottomasti ottaa huomioon muun muassa yhdistymisvapautta ja omaisuuden turvaa koskevat näkökulmat

näin suurta harrastajaryhmää koskevassa asiassa pitäisi päästä kaikkia osapuolia jollakin tavalla tyydyttävään kompromissiin

sen pitäisi lisätä aseturvallisuutta ja vähentää koulusurmien kaltaisia tapahtumia vaarantamatta elinvoimaista ja vastuullista ampumaharrastusta

rauha voidaan saavuttaa vain poliittisin sopimuksin mutta ei ilman maassa samanaikaisesti toteutettavaa kansainvälistä sotilas ja kriisinhallintaa

monet eivät näe suomen toimintaa afganistanissa järkevänä kun kriisinhallinta nielee rajallisia käytössämme olevia resursseja

puolustusvaliokunnassa korostettiin kuitenkin sitä että suomen tulee jatkossakin osallistua ykn rauhanturvaoperaatioihin vaikka viime vuosina painopiste on ollut eu ja nato johtoisissa operaatioissa

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

tämä johtuu suurelta osin siitä että maavoimien materiaalin kunnossapidon siirto kumppanuussopimuksella annetaan puolustusvoimien ulkopuolisen palveluntuottajan millog oyn tehtäväksi

kysyn ministeriltä

humanitaarisena apuna alkanut operaatio on muuttunut niin että isaf joukoista on tullut konfliktin osapuoli

esimerkiksi terroristit sotalordit ja kasvava huumekauppa ovat uhka jokaiselle yhteiskunnalle

afganistanissa on merkittäviä terrorijärjestöjä jotka voivat organisoida iskuja muualle maailmaan

herra puhemies

suomalaisia joukkoja lisätään väliaikaisesti jotta päävastuu turvallisuudesta voidaan siirtää ehkä muutaman vuoden kuluttua afganistanin omille viranomaisille

joukkojen lisäämiselle on mielestäni hyvä perustelu mutta sovitussa aikataulussa on jollakin tavalla pysyttävä jotta isaf joukkoja voidaan alkaa vähitellen vähentää ja lopulta toivottavasti kotiuttaa kokonaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tiusaselle totean että tästä keskustelusta ei ole pätkänkään epäselvyyttä siitä aiotaanko vaikuttaa asiaan vai vaaleihin

velkaantuneiden euromaiden joukosta löytyy edelleen todellisia tuhlareita sen tiedostaa myös suomen hallitus samoin kuin muutkin eu maiden päättäjät

siksi rahoitusvakausvälineen kehittämisestä ja muista talouden tasapainottamiseen tähtäävistä toimenpiteistä on jatkuvasti neuvoteltava ja tuota yhteisymmärrystä tekemisille pitää löytyä

maailmantaloudessa vallitsevan vahvan keskinäisriippuvuuden takia suomea koskevien varovaistenkin arvioiden kohdalla voidaan mennä pahasti pöpelikköön

talouskehityksen arvaamattomuudesta on tullut suorastaan tämän ajan ominaispiirre